koska te lunastatte lupauksenne siitä että esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voisi käyttää starttirahan tapaan tai että

tämä edellyttää että yliopistojen sisäisillä jäsenillä on enemmistö yliopistojen hallituksissa

en voi käsittää sellaista jääräpäisyyttä että kun

muun muassa tästä syystä asiantuntijat eivät kannata päivähoito oikeuden rajaamista

vihreän eduskuntaryhmän mielestä yliopiston ulkopuolisten jäsenten määrää hallituksessa voidaan kasvattaa vain jos yliopistolaiset itse muodostavat hallituksen enemmistön

arvoisa herra puhemies

on siis hyvä että ammatillisen opetuksen koulutuspaikkoja lisätään ja tällä tavoin korjataan vuosien saatossa syntynyttä vinoumaa

sivistysvaliokunnassa käsitellään aika useinkin erilaisia tekijänoikeusasioita ja sivistysvaliokunnan lähtökohtana on aina ollut se että tekijänoikeuslainsäädännön pitää turvata tekijöille oikeudenmukainen korvaus luovan työn tuloksista

kolmanneksi meidän pitää purkaa monikanavainen rahoitusjärjestelmä joka aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta ja tehottomuutta sekä nostaa terveydenhoidon kustannuksia

tämä sivistysvaliokunnan mietintö kulttuuripoliittisesta ohjelmasta joka on täällä meillä liitteenä on minusta hyvin onnistunut

asuntoministeri kiuru kysyn teiltä

arvoisa puhemies

erittäin hyvä tapa vähentää koulupudokkaiden määrää olisi myös se että kouluissa panostettaisiin oppilashuoltoon ja oppilaanohjaukseen paremmin kuin nyt tehdään

saunan pesään

ja mitä tulee näihin naisten oikeuksiin tai naisten työssäkäyntiin niin tokihan esitys joka rajoittaa nimenomaan silpputyötä tekevien mahdollisuutta saada lapselleen kokopäiväpaikkaa heikentää heidän tilannettaan

miten valtio on paneutunut erityisesti nuorten asunnottomuuden vähentämiseen

tässäkin asiassa kyse on nimenomaan arvovalinnoista

yhtäältä tekijänoikeuslainsäädännön tehtävänä on turvata se että luovan työn tekijöillä on mahdollisuus tehdä luovaa työtään

voi perustellusti sanoa että jos nämä kahdeksan toimenpidettä pantaisiin täytäntöön niin kuin toivon taiteella menisi tässä maassa jo erittäin hyvin

ja kuten tiedätte varmaan kiviin naisista enemmistö on nyt tai varmaankin nämä silpputyöt kasaantuvat nimenomaan naisille siitä syystä että perhekustannukset edelleen suomessa jaetaan epäoikeudenmukaisella tavalla

toisaalta tältä lainsäädännöltä odotetaan myös sitä että kansalaisilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus nauttia luovan työn hedelmistä on sitten kyse tieteestä tai taiteesta tai keksinnöistä ja lainsäädännön sitten pitäisi ikään kuin vastata näihin molempiin vaatimuksiin

voi jopa sanoa että toteutuessaan esitetyssä muodossa laki romuttaisi yliopistojen tosiasiallisen autonomian

monikanavaisuuden purkaminen edellyttää riittävän vahvoja sote alueita

tärkeimpiä näistä toimenpiteistä ovat varmasti ne joilla parannettaisiin taiteilijoiden mahdollisuutta työllistyä ja sitten toisaalta taiteilijoiden sosiaaliturvaa työttömyysturvaa ja toisaalta myös taiteen verokohtelua

ja kyllä tämä on nimenomaan lasten oikeuksien näkökulmasta surullinen laki

yliopistolaissa säädettyä hallituksen kokoonpanoa tulisi tarkastella nimenomaan yliopiston itsehallinnon näkökulmasta

tästä lakiesitystä moiti ehdotuksesta tai kansalais aloitteista kansalaisaloitteesta näkee sen minkälaisia monenlaisia uudistusvaatimuksia tähän tekijänoikeuslainsäädäntöön kohdistuu

yliopistojen itsehallinto voi toteutua vain jos ylin määräysvalta yliopistojen substanssia koskevissa asioissa säilyy yliopistolaisten omissa käsissä

yliopistojen kohdalta ainakin mitä tulee muihin kuin aalto yliopistoon tilanne ei valitettavasti näytä ollenkaan näin hyvältä

arvoisa puhemies

tätä sivistysvaliokunnan mietintöä kulttuuripoliittisesta selonteosta voi jopa kutsua hyvällä syyllä historialliseksi

tieteen vapauden ja tutkimusyhteisön riippumattomuuden ehto nimittäin on että tieteen laatu ja tutkimuksenteon suunta määräytyvät tiedeyhteisön sisäisen kritiikin ja keskustelun kautta

siksi olenkin itse asiassa kiinnostunut kuulemaan minkätyyppisiä esityksiä ministeri arhinmäki on tuomassa valiokunnan käsittelyyn ja voisimmeko jo tämän hyvin monimutkaisen ja sisäisesti ristiriitaisen kansalaisaloitteen käsittelyssä jollain tavalla ennakoida sen mitä hallitukselta on tulossa koska melko selvää

eero ojanen seinältä

mietinnössä nimittäin mainitaan ja käsittääkseni aivan ensimmäistä kertaa eduskunnan historiassa käsite itsensä työllistävät

esimerkiksi päihde ja mielenterveyspalvelut pitää koota saman katon alle jotta ihmistä voidaan hoitaa kokonaisuutena eikä pompotella häntä luukulta toiselle

tästä pankit taas voimissaan hän syö kauppila pienet järvet sama tilanne minulla

vihreän eduskuntaryhmän näkemys on että ulkopuolisten jäsenten enemmistö yliopistojen hallituksessa vaarantaisi tämän periaatteen

kyse ei ole vähemmästä kuin perus ja ihmisoikeudesta jokaisen kansalaisen oikeudesta ihmisarvoiseen elämään ja vanhuuteen

turhasta byrokratiasta ja raja aidoista pitää luopua ihmisten hyväksi

arvoisa puhemies

eduskunnassa kaksi viikkoa sitten käsitellyn ihmisoikeusselonteon perusteella voi todeta että kotimaiset vanhustenhoidon laiminlyönnit näyttäytyvät jo ihmisoikeusloukkauksina

ehkä mustassa luomun esityksestä kaksi yhdeksän

riittävän suurissa ja kantokykyisissä yksiköissä sosiaali ja terveydenhuolto voi toimia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti

mutta nyt täytyy huomata että tämä raha ei kuitenkaan ole tarkoitettu yliopistojen perustehtävien hoitamiseen eikä sillä esimerkiksi makseta opetushenkilöstön palkkoja mistä seuraa se että tämä raha ei tule parantamaan opiskelijaopettaja suhdelukua eikä tutkimuksen laatua

se sisältyi jo ajan

edustaja asell luonnehtii esityksen

yksi merkittävimmistä havainnoista selonteossa oli se etteivät vanhustenhoitoon kunnille osoitetut valtionavut ole kaikilta osin päätyneet sinne minne ne on tarkoitettu

työ ja sosiaalilainsäädäntö pitää päivittää sillä tavalla että se tunnistaa ja tunnustaa erilaiset työn tekemisen uudet muodot

lähelle tuotujen palveluiden avulla voidaan tavoittaa ihmisiä jotka eivät muuten terveystarkastuksissa kävisi

yliopistojen perustuslaillisen itsehallinnon toteutumista arvioitaessa kaikkein olennaisista on kysyä mikä on se taho joka päättää yliopiston strategiasta tutkimuksen painopisteistä ja resurssien kohdentamisesta

erittäin hienoa että eduskunnassa on nyt käsittelyssä tämä kauan odotettu opiskelija ja oppilashuoltolaki

vihreiden mielestä ministeri risikon esittämä ajatus vanhuspalvelulaista saattaa hyvinkin olla juuri oikea toimenpide vanhuspalveluiden laadun parantamiseksi

kattavan palveluverkon turvaamisen tulee olla yksi uudistuksen lähtökohta ja edellytys

palveluiden tuottaminen lähtee yhteistyöstä

keskeiset hyvinvointipalvelut on pystyttävä tuottamaan kuntien tai sote alueiden omin voimin

tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä että nämä henkilötyövuodet tullaan repimään opetus ja tutkimushenkilökunnan selkärangasta koska yliopistoissa ei enää ylimääräisiä henkilöitä töissä ole

esimerkiksi viime viikolla uutisoitiin että ammattikorkeakouluista puuttuu todella dramaattisesti näitä ohjauspsykologeja jotka olisivat hirveän tärkeitä siinä että opiskelijat valmistuisivat ja saisivat heille kuuluvaa apua

yksityisillä palveluilla voidaan täydentää julkisia palveluita mutta yksityiselle ei pidä antaa monopoliasemaa eikä terveys ja sosiaalipalveluista saa tulla yksityisten ylikansallisten yhtiöiden bisnestä jossa voitot kotiutetaan veroparatiiseihin

kummallista on ettei hallitus kuitenkaan ole vastuussa päätöksistään yliopistokollegiolle eikä yliopistolaisista koostuvalla kollegiolla ole minkäänlaista sananvaltaa hallituksen päätöksiin

juuri nyt on tehtävä päätöksiä joilla perustuslailliset palvelut ikäihmisille turvataan siten että ihmisarvoinen vanhuus on mahdollinen kaikille kansalaisille tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta

päästäänkö tällä kaudella vihdoin vakinaistamaan ammattikorkeakouluopiskelijoille samankaltaiset terveyspalvelut kuin on yliopisto opiskelijoilla

näinhän toimittiin apurahansaajien suhteen ja apurahansaajille saatiin tällä hallituskaudella vihdoin sosiaaliturva mitä pidän erittäin suurena merkittävänä asiana nimenomaan kulttuurityöntekijöiden kannalta

täytyy ihmetellä millä verukkeella tuottavuusohjelma ylipäätään enää jatkossa koskisi yliopistoja jotka nimenomaan uuden yliopistolain myötä on tarkoitus irrottaa valtion tiliviraston asemasta

sen vuoksi oli erittäin ilahduttavaa kuulla tänään opetusministeri sarkomaan sanovan ettei hänen tulkintansa mukaan tuottavuusohjelma enää jatkossa koskisi uusia julkisoikeudellisia yliopistoja

harjoittaa tutkimusta jonka suuntaaminen perustuu ensisijaisesti tieteellisen yhteisön itsensä harjoittamaan kritiikkiin vai tuottaa lyhyen tähtäimen tuloksia soveltavaa tutkimusta tilaustutkimusta kaupallistettavia tuotteita

palvelurakenne ja kuntauudistus ovat kaksi yhtä tärkeää uudistusta suomalaisten hyvinvoinnin kannalta

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äskettäinen tutkimus osoitti että vanhusten laitoshoidon taso on kaiken kaikkiaan parantunut mikä ei kuitenkaan poissulje sitä että havaittuihin epäkohtiin on puututtava viipymättä

mikäli hallitus strategiassaan ja toimenpideohjelmissaan päättää panna painon jälkimmäiselle tulee perustutkimus väistämättä kärsimään ja tutkimuksen monialaisuus kaventumaan

myös sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään kulttuuripoliittisen selonteon ehdotusta siitä että tunnistetaan luovan työn erityisluonne ja kehitetään sen edellytyksiä kuten koulutusta työtiloja viranomaiskohtelua toimeentuloa ja työllistymistä

arvoisa puhemies

myös tästä syystä yliopistokollegion asemaa on välttämätöntä vahvistaa niin että hallitus on toimissaan vastuullinen yliopistokollegiolle ja yliopistokollegio voi tarvittaessa erottaa hallituksen

vihreät antavat luottamuksensa hallitukselle sosiaali ja terveyspalvelujen turvaamista koskevassa välikysymyksessä

arvoisa puhemies

uuden terveydenhoitolain on madallettava perus ja erikoissairaanhoidon raja aitoja

kolmikantaperiaatteen turvaamiseksi kaikkien yliopiston sisäisten ryhmien tulisi olla kollegiossa tasapuolisesti edustettuina

eräs asia joka tästä mietinnöstämme puuttuu on esimerkiksi se miten vapaan taiteen kentän rahoitusta pitäisi kehittää

nyt raha valuu perusterveydenhoidosta erikoissairaanhoitoon koska erikoissairaanhoitoa ohjataan normeilla huomattavasti tiukemmin kuin perusterveydenhoitoa

mutta se on varmasti asia johon palataan sen jälkeen kun kulttuuriministeriössä tällä hetkellä työskentelevä vares työryhmä saa esityksensä valmiiksi

resurssien painottuminen erikoissairaanhoitoon on johtanut siihen että vanhuksia hoidetaan aina ikään kuin väärissä paikoissa

taiteilijoiden toimeentuloa selvittäneen tarja cronbergin mukaan suomalaistaiteilijoiden toimeentulo on muihin pohjoismaihin verrattuna niukkaa ja epävarmaa

arvoisa puhemies

suomessa apurahakaudet ovat hyvin lyhyitä ja valtion kokonaistuki taiteelle on muihin pohjoismaihin verrattuna vaatimaton

arvoisa puhemies

arvoisa asuntoministeri vapaavuori kysyn teiltä että mitkä teidän mielestänne olisivat ne kaikkein kiireellisimmät ja toisaalta kaikkein helpoimmin toteutettavat keinot joilla saisimme nopeasti asumisen hintaa alas

monet pienten lasten vanhemmat tekisivät erittäin mielellään osa aikatyötä sen jälkeen kun vanhempainvapaa ja kotihoidonvapaa ovat päättyneet mutta nykyään on se ongelma että osa aikatyö on vain harvoin taloudellisesti kannattavaa

eduskunnan tietopalvelu on laskenut että te lisäätte köyhyyteen köyhyysrajan alapuolelle putoavien ihmisten määrää kymmenillätuhansilla

myös tätä voisi selvittää seuraavalla hallituskaudella

kysyn tätä muun muassa sen vuoksi että esimerkiksi köyhyystutkijat ovat todenneet että asumistuen nostaminen ei välttämättä auta koska tällä asumistuen nostamisella on taipumus karata sinne asuntojen hintoihin